eduskunta toivon ja uskon siihen säätää lailla millä tavalla eri keinot otetaan käytännössä käyttöön ja kun lailla säädetään samalla me tulemme päättäneeksi sen että tämän lain toteuttamiseen me varaamme budjeteissa tämän määrän rahaa

täytyy toivoa vain että myöhemmin sitten kun kehyskeskustelua täällä lopullisesti käydään tämä on semmoista esileikkiä siihen palataan tässä hengessä asiaan

mitä enemmän laitetaan rahaa tieteelliseen perustutkimukseen ja mitä enemmän otetaan siitä soveltavasta päästä pois sitä varmemmin tämä generaatio toimii entistä huonommin ja huonommin

ne yleiset periaatteet ja käytännön sovellus pitää sitten jäädä ministereille tässä tapauksessa sosiaali ja terveysministerille tai valtion omistajaohjauksesta vastaavalle ministerille

arvoisa puhemies

sen jälkeen vielä myönnän puheenvuorot edustajille lindtman heinonen ja niinistö ja lähinnä fokuksessa olisi tämä kilpailukykysopimus ja ministeri sen jälkeen siitä

mutta nyt jo tässä yhteydessäkin edellisen puheenvuoron käyttäjän viestiin yhtyen täytyy toivoa että hallitus jatkossa korjaa niitä virheitä mitä tässä suhteessa kehyspäätökseen sisältyy

mitä tulee sitten siihen taas että ammattipätevyyttä ei todistuksen kirjoittaja tarvitse niin siinä kyllä kannatan byrokratiaa

sitä että niiden ihmisten ja heidän lastensa ja perheenjäsentensä jotka täällä jo asuvat asuminen olisi kohtuuhintaista ja ne ihmiset saisivat ihan oikeat asumisen ja elämisen edellytykset

se on totta että siinä tapauksessa tämä lämmön hyödyntäminen olisi kyllä huomattavan paljon helpompaa niin että siitä vaan ehdotuksia tekemään

me emme sitä pitemmälle voi mennä mutta niistä yleisistä periaatteista varmasti tämän talon on joko valiokunnan kautta tai täyden salin kautta paikallaan ja aihettakin näissä oloissa jotain lausua

nyt käy ensimmäisen kerran niin että myöskin koko kansantalous on alijäämäinen ja tuon julkisen talouden alijäämän kanssa yhtäaikaisena tämä ratkaisu tai tämä seuraamus tai tämä taloudentila on todella vaarallinen

tässä mielessä minun mielestäni hallituksen panokset mitkä se nyt kehysriihessään teki eivät palvele eivät satu siihen kohtaan mihin nyt juuri lisäresursseja tarvittaisiin

se aalto iskee tämä kriisiaalto ensimmäisenä suomeen nimenomaan siihen markkinaan joka on avoimessa kansainvälisessä kisassa

samalla alueella nyt hajallaan olevia tehtäviä kootaan yhteen saman luonteisia tehtäviä joilla tehtävillä kaikilla on tämmöinen alueen kehittämiseen liittyvä

jos se on byrokratiaa niin näiltä osin kyllä kannatan tämän byrokratian säilyttämistä

voisikohan olla että myöskin on sitten tämä regulaation tarjoama mahdollisuus periä sitä korkeampaa hintaa siis sitä hintaa mikä on mahdollista

koko suomesta on pidettävä huolta

kansa odottaakin sitä kaiken sen jälkeen mitä tässä nyt julkisuudessa on viime aikoina ollut

siinä menestymisen suurin pullonkaula tällä hetkellä on yritysten rahoituksen saaminen ja saatavuus ja sen ongelman hallitus on halunnut poistaa niin voimallisesti kuin se suinkin on mahdollista

sen kasvun ja kehityksen edellytyksistä on pidettävä huolta

kyllä nyt joku pätevyys pitää olla sillä joka näitä todistuksia kirjoittelee

minä olen ymmärtänyt että esimerkiksi loviisasta ajateltu putki helsingin seudulle edellyttäisi ei vain esimerkiksi nykyisen helsingin kaupungin mukaan tulemista sen piiriin vaan koko tämän pääkaupunkiseudun

minusta olisi erittäin tärkeätä että ammattikorkeakoulu instituutiona ei pyrikään niin kuin täällä on kyllä se asia ihan oikein mielestäni monessa puheenvuorossa tullut esille tekemään tieteellistä perustutkimusta

ja silloin kun turpeen verotusta alennetaan se automaattisesti merkitsee sitä että turpeen kilpailukyky paranee

ihan totta kuka tahansa omistaisi fingridiä niin tarve periä sitä korkeata hintaa tulee siitäkin että ne investoinnit tulevien vuosien aikana tulevan kymmenen vuoden aikana ovat noin miljardin euron vähän ylikin miljardin euron suuruisia

seurasin niin monta vuotta ihan virkatehtävissäni suomen alueellista kehitystä ja seuraan sitä edelleenkin että edustaja uotila edelleenkin merkittävä osa siitä väestönlisäyksestä tulee tämän keskittämispolitiikan seurauksena ja siihen pitää saada stoppia

viime kaudella he pitivät kovasti ääntä siitä että energiaveroja kiristettiin kuitenkin niin että silloin oli likimain vastaava palautus sinä mallissa mistä silloin sovittiin

arvoisa puhemies

suomi oli ainoa maa ja tässä mielessä me toimimme hyvin konkreettisesti ja aiomme jatkaa ja parantaa edelleen näitä tehokkuustoimenpiteitä

tarvitaan valtava kuorma

minulle kuitenkin kuuluu aluekehitys ja aluepolitiikka ja siitä näkökulmasta ilman muuta sillä mitä tapahtuu laajakaistahankkeen suhteen on suuri merkitys aluekehityksen kannalta

pyysin tämän puheenvuoron päivällä käydyn keskustelun niissä vaiheissa jolloin erityisesti sosialidemokraattien suunnalta ja täältä vielä nimeltä mainiten edustaja viitanen ja edustaja saarinen taisi olla toinen edustaja väitettiin että tiettyjen yritysalojen pienten tyypillisten yritysalojen korjaamojen partureitten suutareitten räätäleitten ja vastaavien alemman arvonlisäveron menettelystä olisi päättänyt edellinen hallitus että sitä ei jatketa

meillä on suomen akatemiat meillä on yliopistoinstituutio meillä on suomessa erillistutkimusyksiköitä vaikka pilvin pimein ja niin poispäin

ei taida olla ihan yksinkertainen asia

toitte erittäin tärkeän perusteen lisäperusteen todistamaan ja osoittamaan että se hinta ihan todellakin on sitä mikä se on

mihinkä nyt tarvittaisiin resursseja myös koulutusinstituutiossa ammattikorkeakoulut ylitse muiden mainiten on nimenomaan se soveltava vaihe se missä sitä osaamista jo siinä oppilaitosyhteisössä aletaan muuttaa uusiksi innovaatioiksi niiden kaupallistamiseksi ja vastaavaksi

että ei olisi yksi vastuukunta vaan kaikki kunnat olisivat vastuukuntia jotka muodostavat juridisesti yhden yhteisen yhteisön

mutta sitten hallitus keksi että nyt siinä on sittenkin pelko että puu ei riitä tai puun kantohintataso nousee tai energiapuun sen mikä kilvoittelee teollisuuden puun kanssa kilpailukyky paranee teollisuuden energiapuuhun verrattuna

arvoisa puhemies

on äärimmäisen tärkeätä että täällä nyt sosialidemokraattien edustajat vielä kiirehtisivät tuolta huoneista paikalle ja kertoisivat minkä takia ja millä perusteella tämmöinen linjan ja kannan muutos tässä on tapahtunut

vasta silloin jos kaikki ovat tasavertaisesti juridisesti saman yhteisön osakkaina vasta siinä tilanteessahan kaikilla kunnilla on tasavertainen rooli tällaisessa yhteisössä palveluja järjestettäessä

kuulin televisiossa viimeksi myöskin professori kivelän puhuneen ihan samasta

tästä syystä mielestäni ammattikorkeakoulut tarvitsisivat sen sijaan että nyt niiltä rutkasti leikataan lisää sellaisia resursseja jotka nimenomaan kohdistuvat tuon yrittäjyyden ja sen osaamispotentiaalin muuttamiseksi nyt niitten yritysten tekemiksi tuotteiksi ja tavaraksi

nyt tuottaa yritystukiin ei niistä olisi vielä ed

arvoisa puhemies

mitä tulee nyt sitten turpeen verotukseen turpeen verotaso oli kompromissi silloin kun sovittiin suuresta energiapaketista

tämän lisäksi tarvittaisiin vahvoja investointeja myöskin sellaisia fyysisiä investointeja sellaisiin asioihin joilla uuden kasvun edellytyksiä myöskin infraan josta täällä on puhuttu luotaisiin

hallitus on lupaillut mitään ei ole käytännössä tehnyt sen kuromiseksi

onko näin

jollakin tavalla niitä olen seurannut tässä vuosien varrella koska olin itse yhden suomen suurimmista ammattikorkeakouluista hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsen aikanaan aika pitkään ja sitä kautta niitä seuraan

en ole ollut tilaisuudessa keskustella muitten keskustalaisten edustajien kesken mutta jos te tähän menette niin se on sama kuin maakuntamalli ja minä ainakin kiljuen hyväksyn sellaisen vaihtoehdon

siinähän yhteinen tavoite oli nimenomaan uusiutuvat ja kun monta kertaa uusiutuvan yhteydessä tarvitaan ennen kaikkea metsähakkeen yhteydessä oheispolttoaineeksi turve se että taataan turvemetsähake yhdistelmän käyttö kilpailukykyisellä hintatasolla nimenomaan kivihiilen kanssa kilpailussa jossakin tapauksessa myöskin öljytuotteitten kanssa

tämä on tilanteessa jossa suomen kansantalous supistuu vienti tulee alas ja monella muullakin mittarilla työttömyys kasvaa rajusti monilla muilla mittareilla suomen talous eriytyy muun euroopan unionin tilanteesta

vielä kertaalleen

mitä tulee orpolle ja satoselle kun te kauhistelette miten käy maakuntamallissa teidän mallissanne niitä järjestäjäyhteisöjä on kymmeniä suuret kaupungit ensin ja sitten vielä näitä seudullisia ja vähän pienempiä järjestäjäyhteisöjä

silloin kun taloudessa on samanaikaisesti kaksoisvaje on sekä vaihtotaseen vaje että myöskin julkisen talouden vaje siinä tilanteessa ei elvytys tai kasvu voi perustua ensisijaisesti kotimaisen kulutuksen lisäämiseen vaan nimenomaan nyt kulutuksesta pitäisi rohjeta leikata ja näitä leikkauksen voimavaroja kohdentaa sitten nimenomaan uusiin työpaikkoihin ja kasvua lisääviin toimenpiteisiin

no jos puhemies paikan päältä sallii niin on se sitten aika vinhasti ajateltu että sen takia että keskustan olisi pitänyt arvata että nämä viekkaat kokoomuslaiset ja demarit sitten myöhemmin kuitenkin vievät meidät myös siihen seuraavaan askeleeseen siihen euroon niin siitä syystä meidän olisi pitänyt vastustaa sitä hyvää ja välttämätöntä askelta että suomi liittyy euroopan unionin jäseneksi

tämän ansiosta jotkut voittavat

meille sallittiin eri jäsenmaille mahdollisuus joko ottaa ja ottaa se pysyvästi alennettuun kantaan tai jos se ei ole enää kokeilu jos emme enää jatka kokeiluna niin sitten nostaa sen ylös sille tasolle minne se asetetaankin tai sitten luopua kokonaan tästä menettelystä

minun tarkoitukseni on että hallitus etsisi sellaiset keinot joilla osa tästä hyödystä leikataan pois ja käytetään sähkönhinnan alentamiseen johon paine on muuten aika suuri

mistä tällainen valinta

minkä takia tähän tieteelliseen perusjuttuun lisää rahaa

meidän mallimme lähtee siitä että on noin parikymmentä järjestäjäyhteisöä sote palveluille ja ammatillisen koulutuksen osalta niitäkin kuntayhtymät maakunnittain järjestävät jo nyt ja niin jatkossakin

edustaja multala teidän puheenvuoropyyntöänne ei näkynyt täällä koneella äsken mutta kun nyt sitä vielä pyydätte niin sallitaan vielä teille puheenvuoro

siitä menee pari vuotta eteenpäin vasta sitten saadaan voimaan tämä rajoite joka rajoite sitten siitä lähtien merkitsee sitä että osalle siitä puusta mikä tuodaan energialaitoksiin ei maksetakaan täyttä tukea vaan vain puolittaista tukea

nyt se ratkaisu mikä tässä nyt toteutetaan vielä kun sitten uusiutuvaa sähköä hallitus tulee lisää verottamaan johtaa siihen että kivihiilen kilpailukyky suhteessa puun ja turpeen yhdistelmään tulee merkittävästi parantumaan

on totta että yli miljardi on niitä vakuusrahoja ilman muuta tämä on totta

minkä takia täältä t k puolelta soveltavasta päästä rahaa pois ja sitten nimenomaan tänne tieteelliseen perusjuttuun paljon rahaa

minne sä edustatkaa luottoja ilmoittautua tähän lisäkysymyskeskusteluun olkaa hyvä ei paini keijo ylös

nyt kun näitä kilpailutuksia on tehty on käynyt ilmi että kun tarjoajia on eräissä tapauksissa oikeastaan yksi ainut ja monta kertaa se tarjoaja ei ole mikään näistä suurista operaattoreista vaan on joku enemmän tai vähemmän pienempi yhteisö jonka omat pääomat ovat korkeintaan muutama satatuhatta euroa niin tällainen yritys kun lähtee tekemään tarjouksia kymmenien miljoonien eurojen hankkeista eivät sen yrityksen omat rahkeet riitä tietystikään

suomi ei käyttänyt te hallitusneuvotteluissa päätitte että te ette käytä sitä mahdollisuutta että olisitte ottaneet sen alemman kannan pysyväksi menettelyksi vaan hyväksyitte sen että nämä arvonlisäverokannat nousevat

arvoisa puhemies

tämä on kyllä viimeisen päälle väärä tie ja ihmettelen tämän asian osalta kuinka vihreät itselleen selittävät tämän linjan

ensinnäkin edustaja hakkarainen jaaha ei ole enää salissa käytti äsken puheenvuoron jota jalonen sympatiseerasi mitä tulee tuulivoimaan

tällä tavalla toimien on ihan luonnollistakin että meidän säästömme on vähän suurempi kuin teidän himmelimallissanne missä on todella monia erilaisia järjestäjiä

arvoisa puhemies

suomi oli jälleen kerran pisa tutkimuksissa menestynyt hyvin

nämä kaksi asiaa

jos jokin on saamattomuutta ja tavallaan tietämättömyyttä siitä miten pitäisi mennä niin nimenomaan se että te ette pysty tätä asiaa sanomaan

no ei nyt edustaja kettunen sentään näin

talouden tilan vakavuus ja sen seikan huomioiminen miten historiallisessa tilanteessa siinä ollaan on se minun ensimmäinen asiani

se oli luontevaa ja oikein että me menimme mukaan euhun mutta väärin oli se että suomi vietiin kun vielä muut pohjoiset maat jäivät euroalueen ulkopuolelle vielä ilman kansanäänestystä näin epäsopivaan yhteisvaluutta alueeseen

tätä kautta tehdään tietyllä tavalla karhunpalvelus suomalaiselle pk yritystoiminnalle nimenomaan tyypillisimmille tämmöisille monta kertaa nämä yrittäjäthän ovat lähinnä tällaisia yksinyrittäjiä

ja tämä on taas sitä rahaa minkä me tuolta euroopan unionista tänne saamme meidän heikoimmille alueille sillä perusteella että meillä on niitä heikompia alueita jotka ovat verrattavissa euroopan unionin muihin heikompiin alueisiin joista monet muut meitä heikommat alueet saavat huikean huikean ja huikean paljon enemmän rahaa kuin suomessa syrjäisimmätkään alueet

isä ei ikinä maailma että me täällä etelä koreassa olemme keskittymässä siihen että missä ikinä maailmassa uusin tieteellinen tieto syntyykin emme siinä ehkä pärjää mutta haluamme olla maailmassa numero yksi ja jokaisen tieteellisen tiedon sen käytännön sovelluksen varmistaa tuotannoksi omassa maassa etelä koreassa

ja toinen todellakin tämä maakuntakohtainen suuri ongelma joka johtuu siitä että hallitus on kohdellut monissa ratkaisuissa kovin ja aivan erityisen kovin nimenomaan puolustusvoimaratkaisuissa ja olisi syytä nyt jo ollut lisätalousarviossa ensimmäisiin kompensoiviin toimiin ryhtyä